ne ovat logistisia projekteja

kun nämä ovat alueilla pohjoisessa ja idässä niin yhteistyö suomen ruotsin norjan ja venäjän kanssa on tällä alueella erittäin tärkeää

keskustan linjauksessa myös käytetään edelleenkin turvetta mutta pidetään tarkka huoli siitä että sen vesistölle aiheuttamat vahingot torjutaan

tästä on lähetettävä myöskin hallitukselle viestiä että me olemme esimerkiksi venäjä suhteissa liittyen niihin pohjoisiin alueisiin valitettavasti norjan perässä

edustaja eestilä nosti tässä aivan ansiokkaasti esille vapon omat linjaukset jotka mahdollistavat tulevaisuudessa turpeen käytön sillä tavalla että se ei tuota ympäristölle ja nimenomaan vesistöille ongelmia

siinä mielessä oulussa äskeisessä seminaarissa ulkoministeri tuomiojan puheenvuoro oli tärkeä ja myönteinen viesti mutta se ei tule puhumalla vaan tämä tulee tekemällä

pitäisi saada yhteinen arktisen alueen strategia ruotsin norjan ja venäjän kanssa tehtyä

keskustan linjauksiin liittyy myös pienimuotoisen hajautetun energiatuotannon toteuttaminen

se on tämäntyyppisessä maassa kun suomi on iso maa pitkien etäisyyksien maa erittäin tärkeä näkökulma

ne harjoittelupaikat ovat siellä pohjoisessa ja idässä

jotkut panevat mielellään vaikeutemme kansainvälisen talouden kehityksen syyksi toiset korostavat sen lisäksi oman talouspolitiikkamme linjattomuutta ja vielä löytyy niitä jotka kohdistavat arvostelun suoraan kataisen ja stubbin hallituksiin

suomalaisen energian käyttäminen ja sen käytön kasvattaminen laajentaminen on kuitenkin aivan jotakin muuta kuin mitä nyt juuri on tapahtumassa

jokainen näkee täällä helsingissä helsingin energialaitoksen vieressä valtavat hiilikasat ja olemme kuulleet tänä päivänä täällä viestejä ympäri suomea keski suomesta ja jopa pietarsaaren uuden bioenergiaa varten rakennetun laitoksen kohdalta että kivihiilen käyttöä lisätään

ihmiset juurtuvat jo sinne ja sitten heistä tulee näitten työpaikkojen vieressä asuvia ihmisiä ja koulutus ja harjoittelu ja työpaikat soveltuvat yhteen

olemme kyllä mukana kaikissa niissä toimenpiteissä joihin euromaat euroopan talouden kohentamiseksi ovat ryhtyneet mutta kotimaassa emme ole pystyneet tilanteen vaatimiin johtopäätöksiin ja toimenpiteisiin

tässä pitää saada myöskin hallituksen toimesta uusi suunta

arvoisa puhemies

hallituksen mielestä olemme elvyttäneet koko ajan ja tällä hallitus viittaa siihen että olemme ottaneet kymmeniä miljardeja velkaa tasapainottaaksemme talousarviota siis vuosi vuoden perään velkarahalla

jolla luodaan pikkuhiljaa tällainen norjan öljyrahaston tapainen rahasto jolla turvataan myös se että tulevat sukupolvetkin pääsevät tästä meidän erittäin lupaavasta sektoristamme näistä omista kansallisista luonnonvaroistamme nauttimaan

otan esille sitten asian jota mielestäni ei ollenkaan hallitus ole nähnyt ja tämä on tämä arktinen näkökulma

hallitus ei ole kyennyt laatimaan kokonaisvaltaista strategiaa siitä miten ryhdytään linjakkaisiin toimiin jotta suomi nousee ylös tästä montusta johon se on vajonnut

selonteossa katsotaan kyllä euhun päin totta kai koska sieltä tulee direktiivejä ja siellä on niitä tavoitteita joihin suomi on sitoutunut vaikka suomen kyllä meidän mielestämme tulee sitoutua paljon korkeampiin tavoitteisiin

sipilän keskusta lähtee siitä että maamme talouden tilanne on niin vaikea että ei pidä edes asettaa tavoitteeksi sitä että se korjataan kuntoon yhden vaalikauden aikana

vaikka menemme kohti uusiutuvia energiamuotoja suomessa ja se on hieno asia eivät kaikki tässä maailmassa etene samassa tahdissa ja edes samaan suuntaan

hän on laskenut että jos pystymme lisäämään tehokkuutta julkisen sektorin toiminnassa puolella prosentilla vuosittain saamme julkisen sektorin kustannusten nousun pysähtymään

jo tätä vauhtia jo välillä joka tapauksessa nuo norjanmeren ja barentsinmeren suuret projektit tarjoavat valtavan suuria mahdollisuuksia suomalaiselle teknologialle meriosaamiselle laivojen rakentamiselle meripelastustoimintaan ja niin edelleen

on aivan käsittämätöntä se poliittinen retoriikka jota tässäkin salissa olen kuullut jopa pääministerin suusta että sipilä lupailee kevyesti asioita

merkit viittaavat siihen että saamme tyytyä alempaan kasvuun ja se merkitsee vastaavasti sitä että edessä on kahta vaalikautta pitempi työ talouden tasapainottamisessa

minun on tässä vaiheessa pakko sanoa että korjaaminen edellyttää että sipilän keskusta saa laajan tuen ensi kevään vaaleissa ja se edellyttää että uusi pääministeri saa mukaan hallitukseen henkilöitä jotka ovat yhteistyökykyisiä rakentavia ja vastuuntuntoisia ja jotka tekevät kaikkensa saadakseen omat puolueensa sitoutumaan vaativaan työhön isänmaan hyväksi

pohjoinen näkökulma merkitsee pohjoiskalotin yhteistyön priorisoimista ja olen pannut merkille että ainakin tasavallan presidentti niinistö on tämän oivaltanut

tässä barents yhteistyössä on myös olennaisesti kysymys venäjä yhteistyöstä joka on siellä tärkeässä roolissa

eun pohjoinen ulottuvuus ja sen logistiikkakumppanuus ja muut ovat asioita joita venäjä arvostaa ja arvostaa sitä nimenomaan suomen liikkeelle panemana aloitteena

yhdestä asiasta arvoisa puhemies täällä kaikki puhujat ovat näyttäneet olleen yksimielisiä

puupohjaisia bioenergioita on kehitettävä lisää

metsäsektori on myös edelleen kehityskelpoinen tuleva äänekosken investointi kertoo siitä

missä nämä toimenpiteet viipyvät

on pakko sanoa että paljon on puhetta näitten bioenergioiden lisäämisestä mutta kun tulee paikka missä konkreettisesti voisi toimia ei löydykään hallitukselta toimenpiteitä elikkä sanoista tekoihin tässäkin asiassa kataisen hallitus

tässä istunnossa sidotaan hallituspuolueitten kansanedustajien tuella suomi lopullisesti siihen kehitykseen joka tulee romuttamaan perinteisen suomalaisen ja pohjoismaisen käsityksen kansanvallasta

maailmanmarkkinahinnat ovat alhaalla ja esimerkiksi tornionlaaksossa pajalan kaunisvaarassa ruotsin puolella siis on miljardiluokan investointi siis samankokoinen investointi kuin talvivaara ajautunut nyt konkurssiin

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

lopuksi on puusta todettava että se on ihmeellinen aine ja kun me olemme tällä vyöhykkeellä missä me suomessa olemme ja asumme niin meillä on erityinen tehtävä paneutua tähän puuhun

kevitsa ja kittilän kultakaivos

me olemme olleet ylpeitä että olemme maailman ensimmäisten joukossa luoneet itsellemme yksikamarisen eduskunnan jonka valitsemiseen kansalaiset saavat yhdenvertaisin oikeuksin osallistua

ne kaikki kannattaa tutkia ja mikäli mahdollista ottaa hyödynnettäviksi ja vasta se mikä jää jäljelle kannattaa polttaa

suomella on eräänlainen kutsumustehtävä metsämaana ja metsäntutkimuksen maana paneutua tähän ja tämä leiviskä meidän pitäisi todella perusteellisesti ottaa käyttöön

hallitus on asettanut vuokranantajille ja asunnon myyjille velvollisuuden hankkia kallis laskennallinen energiatodistus joka itsessään ei vielä johda energiansäästöön

meistä tuli myös pohjolan japani ja me pystyimme huikean nopeaan talouskasvuun ja me loimme läntisiä naapureitamme vastaavan sosiaalisen turvaverkon parissakymmenessä vuodessa

koulutuksen osalta on heitetty epävarmuuden verkko erityisesti lukioiden ylle

hallitus on leikannut opiskelupaikkoja sieltä missä asuminen on edullisinta ja lisännyt opiskelijapaikkoja sinne missä asuminen on kaikkein kalleinta

uskon että kunnat kuitenkin hakevat järjestämislupia ja pyrkivät rahoittaen myös kunnallisveroista valtionosuuden lisäksi pitämään yllä lukiot kukin omassa pitäjässään

lisäksi kiinnitän vielä huomiota siihen kohtaan jossa tiilikainen kertoi sipilän kakkarasta nimittäin siihen sisältyy monta yhteiskuntapolitiikkaa tasapainottavaa asiaa ja itse asiassa se on juuri järkevän asuntopolitiikan perusta

tuossa viimeisessä kohdassa viitattiin noihin opiskelijapaikkoihin elikkä juuri tähän keskittämispolitiikkaan ja siihen kuinka hallitus sitä toteuttamalla vie elämän edellytykset hankaliksi tai suorastaan mahdottomiksi monilta keskusten ulkopuolisilta alueilta ja ihmisten on tällöin muutettava niille alueille joissa on pysyvä asuntopula ja tästä johtuvat korkeat hinnat sekä vuokrissa että myöskin omistusasuntojen kohdalla

paavo lipposen johtama hallitus valtiovarainministerinä sauli niinistö eli pääosin nykyinen hallituspohja otti vastuun päätöksestä itselleen

kodista on alkanut tulla pääomaa eikä suinkaan se ole keskeisesti sellainen arvo josta kertoivat aikaisemmat arvot kun kodin seinällä oli ryijy jossa luki rakkaus on kodin onni

ei rahaliittoon

meidän aatteemme rakentuu sille perustalle että valistunut itsenäinen ihminen kykenee tekemään itseään koskevia päätöksiä ottamaan vastuun oman yhteisönsä kehittämisestä

nyt onni ei kylläkään asu välttämättä siellä missä euroarvo nousee onneksi vaan se muodostuu muista tekijöistä mutta tämä kuvastaa sitä arvomuutosta mikä yhteiskunnassa on tapahtunut ja on itse asiassa yksi keskeinen tekijä tässä hankalassa asuntotilanteessa mikä suomessa on

koska siinä päätöksenteko etääntyy niin kauas ihmisestä että se tuhoaa viimeisetkin rippeet eurooppalaisen ihmisen kansanvaltaisilta mahdollisuuksilta vaikuttaa maanosansa oman maansa ja oman kaupunkinsa kuntansa kotiseutunsa kehitykseen

asunto on yhtäältä muodostunut siis sijoituskohteeksi

sanalla sanoen liittovaltio tuhoaa kansalaisten itsemääräämisoikeuden

liitovaltiokehitystä suosimalla me tuomme tähän kaikkein pyhimpään globaalit markkinavoimat jotka mielihalusta tallaavat jalkoihinsa kaiken sen mitä olemme viimeisten vuosikymmenten aikana hyvinvointiyhteiskunnassamme luoneet ja mitä pidämme pyhänä ja arvokkaana

on se nimittäin merkillinen asia että maaseutualueitten kaavoitus suorastaan estää järkevän rakentamisen niin kuin suomalaiset esimerkiksi haluaisivat rantojen läheisyyteen

arvoisa puhemies

jokaiselle tätä menoa seuranneelle pitäisi olla jo täysin selvää että markkinat eivät rauhoitu ennen kuin euroopasta on tullut liittovaltio ja tuo kuvaamani kansanvallan kannalta tuhoisa kehityskulku on ajettu loppuun

poliitikot pakotetaan tämäntyyppisissä hätäistunnoissa hyväksymään niin sanottuna ainoana vaihtoehtona päätös kerrallaan juuri niitä päätöksiä jotka markkinavoimat eteen marssittavat

tämä päivä on suomessa historiallinen sillä päätös jonka hallituspuolueitten kansanedustajat nyt tekevät on emu päätöksen jälkeen seuraava jossa otetaan ratkaiseva askel tuohon suuntaan

tämän jälkeen suomi voi vain erittäin järeitten toimenpiteitten kautta muuttaa suuntaa ja näihin toimenpiteisiin voi kuulua tulevaisuudessa se että joudumme hyvästelemään euron